arkipäivän todellisuus on kaukana kuvitellusta

ja yksioikoisesti nanson toimitusjohtaja mainitsi että virosta saamme kustannustehokkaammin yhtä laadukkaita tuotteita kuin nokialta

isillä on nykyiselläänkin mahdollisuus jäädä kotihoidon tuella kotiin ja on hyvä asia jos perheellä on siihen taloudelliset mahdollisuudet mutta ilman rahaa eivät perheet tule toimeen ja kaikilla ei ole valinnanvaraa

siis muutoksenhaut keskitetään hämeenlinnaan maatilatalouden harjoittamiseen liittyvistä tuista maaseudun kehittämiseen myönnettävistä tuista ja maatalouden rakennetuista

silloin ei tulevaisuudessa jäisi mitään perusteita torjua myöskään moniavioisuutta eikä laajempiakaan ryhmäavioliittoja joissa laajempi joukko ihmisiä ilmoittaisi olevansa kaikki keskenään avioliitossa

eniten arvostelua on tullut korvausten riittävyydestä ja kielteisten korvauspäätösten osalta kun on kyse sairauspäivärahoista ja eläkkeistä

keskittämistä perustellaan maatalouden sekä kansallisen ja eu tason tukilainsäädännön erityispiirteillä tarkoittaa kai monimutkaisuutta tarvitaan erityisosaamista

mielestäni tukea ennaltaehkäisyyn ja kaikkinainen tuki perheille on annettava jotta huostaanottoihin ei jouduta

suomen yritysten kilpailukyvyn nostaminen on ensiarvoisen tärkeä asia vain sitä kautta voimme kohentaa ja pystymme turvaamaan julkiset palvelut ja turvaverkot vain yritysten kustannuskilpailukykyä parantamalla voidaan säilyttää ja luoda yrityksiin niitä kaivattuja työpaikkoja

päiväkoti lapsista alkaen se on hallituksen sanoma

olen miettinyt myös sitä että jos tämä avioliittokäsitys muuttuu muuttuu myös esimerkiksi koulujen seksuaalikasvatus ja nuorille opetetaan ettei ole merkitystä kumpaa sukupuolta vanhemmat ovat ja ei voida korostaa isän tai äidin merkitystä

hallinto oikeudet ovat ruuhkaisia käsittelyajat ovat lähes vuoden pituisia ja maa ja metsätalousvaliokunta on oikein todennut mietinnössään että lautakunnan lakkauttamisella ei saa heikentää oikeusturvaa ja käsittelyajat eivät saa olla pitempiä kuin nykyisin

nuorten syrjäytymisen ehkäisy on siis kokonaisvaltaista työtä ja se pitää aloittaa ajoissa aina koululuokkien alkuvaiheessa eikä viimeisellä luokalla

asiakkaan tuntevan oman lääkärin lausunnoille ja asiakkaan pyytämille asiantuntijalääkärien lausunnoille pitäisi antaa suurempi arvo

ihmiset kokevat turvattomuudentunnetta

kelan on myös huolehdittava omissa päätöksissään erittäin suurella pieteetillä asiakkaiden oikeusturvasta ja päätösten oikeudenmukaisuudesta

syrjäytymisen kustannukset yhteiskunnalle ovat valtavat miljardeja vuosittain

tällöin nuori helposti kumppanin löydettyään ja lapsen saatuaan voi jättää kumppaninsa koska isättömyyttä tai äidittömyyttä pidetään lapsen normaalitilana

näiltäkin hallinnonaloilta on haettu toimintamenojen säästöjä toimintaa tehostamalla ja rakenteellisilla muutoksilla mutta turvallisuus on kuitenkin säilytettävä riittävällä tasolla vaikka se vaatisi lisärahoitusta

hallinto oikeudet pääsääntöisesti käsittelevät asiat kirjallisten aineistojen pohjalta

lastensuojelun laitoshuollon menot ovat kasvaneet valtavasti

monimutkaisia maatalouselinkeinoihin liittyviä asioita ei välttämättä pystytä käsittelemään papereita lukemalla puolueettomasti ja oikeudenmukaisesti

tavallisella tämän päivän yrittäjällä on vastuuta miten saadaan työtä työntekijöille eivät he kerkiä pitämään vapaapäiviä eivätkä pitkiä viikonloppuja

täällä on puhuttu usein että yli puolet suomen kansasta on tämän niin sanotun sukupuolineutraalin kannalla

paljon on kysytty miten käy yksinhuoltajan kotihoidon tuen leskien avopuolisoiden eronneiden yhteishuoltajuusparien ja niin edelleen

syrjäytymistä voidaan ehkäistä pitämällä toisistamme huolta ihan tavallisessa arjessa

suullisten käsittelyjen lisäämistä tulisi harkita myös monissa muissa erityistuomioistuimissa

arvoisa puhemies

myös vasemmistolta kysyisin vielä kun he vaativat kuuden tunnin työaikaa

syrjäytymisen ehkäiseminen ei myöskään sulje millään tavalla pois syrjäytymisen hoitoa

jos suomi olisi viisas työelämän joustoja tulisi kehittää niin että perheillä olisi mahdollisuus valita lasten hoitojärjestelyjen sekä ikääntyvien sukulaistensa huolehtimisen osalta

tämä verohan joka aikanansa laadittiin keventää useimpien maksurasitusta tai on sitten ennallaan että mistään suuresta asiasta ei ole kysymys

kuka maksaa tämän kuuden tunnin yli menevän osan eli tämän kaksi tuntia vai pystyvätkö tämän päivän työlliset sitten olemaan tällä kuudella tunnilla töissä

ja tässä on ollut yle gallup

yhteisöllisyyden arvot tuovat uusia toimintamalleja

samaten alkoholiongel mien tai muiden riippuvuussuhteiden kanssa painiville pitäisi saada lisää apua ja avun edellyttämiä resursseja

mutta aikanaan kun tätä veroa viime vuonnakin käsiteltiin monet ihmiset ainakin minulle soittivat että on kohtuutonta että he joutuvat ylipäätänsä maksamaan tällaista veroa kun heillä ei ole näitä viestintävälineitä

kotityön ja vapaaehtoisen omaishoidon kautta laskettu kansantalouden arvonnousu olisi otettava bkt tarkastelun rinnalla yhteiskunnan pärjäämisen mittaristoihin

arvoisa puhemies

tässä muutamia asioita

edustaja

tämä vaatii myös poliittista tahtoa

mutta tähän on tultu

ei kai tällaiseen kehitykseen voi valtiontaloutta rakentaa pitkällä tähtäyksellä

kaikki perheiden tekemä työ on työtä tulevaisuuteen ja pois tulevista ongelmista

meillä on täällä perussuomalaisilla kuitenkin vastalause ja täällä sanotaan muun muassa seuraavaa

minä myös kannatan sitä ja olen sitä mieltä että avioliitto on nyt ja tulevaisuudessakin miehen ja naisen välinen liitto

hallitusohjelmassa tämä hallitus lupasi pienentää valtionvelkaa kuluvalla vaalikaudella

kaikki vanhusten oma tukeminen vähentää yhteiskunnan taakkaa

maksuperusteiden muutokset ovat yhdelle henkilölle määrällisesti marginaalisia mutta tämä asiahan on periaatteellisesti ristiriitainen

näissä kehyksissä ei tällaisia merkkejä liiemmälti ole

jos hallitus olisi viisas se siirtyisi kokonaistarkasteluun jossa nyt sosiaali ja terveyssektorin vastuulle siirrettyjen töiden todelliseksi vaihtoehdoksi otettaisiin kotien omat mahdollisuudet hoitaa vastaavia tehtäviä niin että kotona tehtyä lasten kasvatusta tai vanhusten hoitoa oikeasti arvostettaisiin ja siitä maksettaisiin riittävä korvaus ajatuksella että esimerkiksi perheen äiti tai isä työllistyy osa aikaisesti tai kokoaikaisesti kotona huolehtien perheestä

jokainen meistä voi vaikuttaa ympäristössään positiivisilla teoilla ja tukea kanssakulkijoita olla läsnä ihmisten arjessa

yleisradioveron muutoksia perustellaan indeksikorotuksena

syrjäytymisen ehkäisy ei ole pelkästään perheen ja viranomaisten asia vaan voimme kantaa siitä oman vastuumme itse kukin tavallamme

samaan aikaan kun monin paikoin mietitään mitä tehdään syrjäytyvän nuorison hyväksi hallitus on pienentämässä ammatillisen ja usean muun koulutuksen määrärahoja

tulemme sitten tietysti toisessa käsittelyssä esittämään että tämä lakiehdotus hylättäisiin

maan hallituksella oli vuosi sitten aloittaessaan kunnianhimoinen tavoite

samoin oppisopimuskoulutuksen määrärahat ovat leikkauslistalla

jotta tämä olisi mahdollista tarvitaan palkkaus ja sosiaalijärjestelmän uudistusta

perusteena käytetään pieneneviä ikäluokkia

suomen velkasuhteen kääntäminen laskuun

samalla pystyttäisiin ratkomaan myös kestävyysvajetta ei tietysti kokonaan osa aikaisuuden ongelmia ja tekemään kodin arvot valitsevat perheet tyytyväisemmiksi

ei näitä asioita voi lakaista maton alle

päinvastoin europolitiikan huono hoito asettaa yhä enemmän vaatimuksia ja velkaa kasvattavia päätöksiä joilla valtionvelka todennäköisesti kasvaa tulevinakin vuosina päinvastaisista toiveista huolimatta

kaikille ei sovi yksi ja sama toimintamalli

varmasti kaikilla tiedossa on että alempiasteiset tiet alkavat olla erittäin heikossa kunnossa ja perusparannusmäärärahojen tarve on välttämätön

hallituksen pyrkimys säästöjen aikaansaamiseen palveluita keskittämällä on tuhoon tuomittu ajatus

sen sijaan niin tärkeinä en näe esimerkiksi tampereen rantaväylän tunneliin luvattuja määrärahoja joissa tarve tulee aivan muualta kuin liikenteen tarpeista

jos taas keskittämisen tarkoitus on hakea säästöjä peruspalveluita karsimalla kuntien yhdistämisen kautta me emme sitä tule hyväksymään

työllistämismäärärahojen karsiminen perustuu oletukseen että työttömyys vähenee niillä ilmoituksilla mitä hallitus antaa

suomen tuleva talouskehitys on sumun peitossa todetaan perussuomalaisten valtiovarainvaliokunnan mietinnön vastalauseessa

jos tilastoidaan kaikki työtä vailla olevat niin ei se kovin hyvältä näytä

tälle väitteelle on täydet perusteet

kyllä työllistämistoimet tarvitsevat edelleen työllisyyspoliittisia panostuksia

sama tilanne on sosiaalipuolella

ei köyhyys mihinkään ole kadonnut eikä katoa pelkästään tilastoimalla

arvoisa puhemies

suomen kilpailukyky on heikentynyt

arvoisa puhemies

polttoaineveron korotuksilla hallitus ajaa ihmisiä maaseudulta kaupunkeihin

ongelmaa ei kuitenkaan todennäköisesti tiedosteta koska tähän varatut määrärahat ovat alkuunsa pienet ja kutistuvat myöhemmille vuosille

on muistettava että suomen pitkien etäisyyksien maa ettei suomi on pitkien etäisyyksien maa ja että myös maaseudulla pitää liikkua

tosin joiltakin poliitikoilta on kuultu lausuntoja että esimerkiksi kuntien osalta pitäisi kustannukset sälyttää kokonaan kunnille

kyllä mielestäni tällainen asia on valtakunnallisesti ja terveydellisesti niin tärkeä että valtion ei tule väistää vastuutaan

rakennukset joissa on todettu esimerkiksi homeongelmia on aikanaan rakennettu senhetkisten rakennusmääräysten mukaan

jos näin ei ole tehty vastuu siirtyy rakennusvalvonnalle

herra puhemies

tässäkin pitäisi pitää huolta siitä ettemme olisi eun markkinoilla edelläkävijöinä hyväksymässä erilaisia hölmöjäkin direktiivejä kuten aikoinaan hyväksyttiin esimerkiksi rekkojen kaventaminen

onko hallituksella mahdollisesti joitakin uusia verosuunnitelmia tai korotusaikeita joihin kasvun odotukset perustuvat

päinvastoin hallitus lupaa että tuloverotus ei kiristy kehyskaudella

tässäkin on keskittämistä

euroopan laajuisessa liikenteen turvallisuusvertailussa todettu suomen sijoituksen heikkeneminen voitaneen osittain laittaa myöskin tieverkoston heikkenemisen syyksi

sähkön ja muiden lämmitys ja polttoaineiden veronkorotusautomaatilla hallitus on viemässä kasvun edellytyksiä useilta teollisuudenaloilta

arvoisa puhemies

monta kertaa sanotaan että ne ovat tämmöisiä kahvikuppikerhoja mutta on tärkeätä että sinne valittaisiin tosiaan sellaisia henkilöitä jotka ajattelevat kunkin kunnan vanhusneuvoston strategiaa ja sitten voivat vaikka antaa tietoja ja ajatuksia kunnanhallitukselle

väylien kunnossapidon kilpailutuksessa on tiettyjä hyviäkin näkökohtia

suomen tulee ottaa tiukka linja eun kanssa käytävissä maatalouden tukineuvotteluissa

automaationa jonkun toimijan työskentely ilman kilpailutusta nostaa kustannustasoa todellista tarvetta nopeammin

selonteko on selkokielinen ja tiivis esitys suomen ulko ja turvallisuuspolitiikan tavoitteista ja toimii hyvänä perustana valtioneuvostolle sekä kansallisen turvallisuuden vahvistamisessa että kansainvälisen yhteistyön kehittämisessä

perussuomalaiset näkevät tärkeänä huoltovarmuuden turvaamisen ja lähiruuan lisäämisen mahdollisuuden

se kans minkälaisia henkilöitä tänne valitaan yleensäkin kunnanvaltuustoon ja kunnanhallitukseen on sitten kuntalaisten käsissä ja päättäjien käsissä

jos hoitotaso päästetään alas peruskunnostukselle tulee aina aikaisemmin tarvetta

on luotu harhakuva että kuntataloudessa menee hyvin ja siksi kuntien velvollisuuksia voitaisiin lisätä ja valtionosuuksia karsia

hallitus on arvioinut kehityksen vaikutuksia nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä ja esittää suomen ulko ja turvallisuuspoliittiset painopisteet pitkälle tulevaisuuteen

myös tämä kuntastrategia on jo tuttu pienemmissäkin kunnissa jokaisessa kunnassa näitä tehdään että välttämättä tämä strategia ei toteudu niin kuin on ajateltu ja niitä sitten saatetaan muutella siinä vuoden varrella

tällöin odottaisi että pääpaino rakentamisessa laitettaisiin nykyisen perusväylästön parantamiseen ja kunnossapitoon niin kuin on luvattu

keskeisiksi muutoksiksi turvallisuudessa on mainittu venäjän toiminta krimin laiton valtaus ja toimet itä ukrainassa

tällöin tulisi luopua suurista ja vaikutuksiltaan epävarmoista hankkeista joista yhtenä esimerkkinä on tampereelle suunniteltu rantaväylän tunnelihanke

nokiaan ja muihin suuriin yrityksiin on luotettu liiaksi

nuorten työllisyys ei suurista lupauksista huolimatta ole osoittanut paranemisen merkkejä

tähän odottaisi hallitukselta todellisia ripeitä toimenpiteitä ja myönteisenä on paljon puhuttu yhteiskuntatakuu mutta käytännössä en ainakaan minä tiedä mitenkä tämä toteutuu